arvoisa herra puhemies

näitten keskustelujen pohjalta tulen sitten tekemään tämän lopullisen päätökseni ja tämä päätös tulee olemaan ihan lähiaikoina julkinen

mikä siinä on sitten perusta niin totta kai tässä täytyy katsoa tämä alueellinen kattavuus etäisyydet ynnä muut sitten se mitä me voimme tekniikalla saavuttaa kaikki tämä täytyy ottaa huomioon

mutta tämä oli vain minun tulkintaani tästä teidän puheenvuorostanne

ja kun tulen paikkakunnalta josta viime vaalikaudella vietiin hovi ja hallinto oikeus niin totta kai tiedän mikä imagoarvo näillä käräjäoikeuksilla myös on yleensä sille paikkakunnalle

mehän olemme sitä peräänkuuluttaneet jo pitkän aikaa eli jos tästä nyt tulee sellainen kuva että me tämän kunnian tästä otamme niin kyllähän me otamme sitten sen kunnian eihän siinä mitään

arvoisa herra puhemies

kysyisin pääministeriltä kun te kuuntelitte nämä puheenvuorot ja tiedätte varmaan varsin hyvin tämän professorityöryhmän tavoitteen mitä he tavoittelevat

edustaja niinistö käytti omassa puheenvuorossaan lyhyen kommentin liittyen tähän

hän kysyi nimenomaan sitä löytyykö meiltä nyt se yhteinen tavoite siitä että me haluamme panostaa energian kotimaisuusasteen ja omavaraisuusasteen nostamiseen

tämän lain tarkoituksena sekä edellytyksenä on säätää uusia pakollisia velvoitteita alalle rakennusten energiatodistusten käyttöönoton muodossa

nämä kaikki asiat tulen ottamaan huomioon ennen kuin teen sitten lopullisen ratkaisun

sen selkeyttäminen on hyvä asia

ohjeet ovat tärkeitä työvälineitä suunnittelijoille urakoitsijoille ja kuten totesin rakennusvalvonnalle

näiden todistusten tarkoituksena on parantaa erityyppisten rakennusten vertailtavuutta energiatehokkuuden suhteen niin uudisrakentamisen asunnon myynnin kuin vuokrauksenkin yhteydessä sekä muulloinkin tietyissä rakennuksissa joissa käy yleisöä

täällä tuli niin valtavasti kysymyksiä ja kello käy mutta puutun edustaja zyskowiczin huomioon tästä riittääkö tämä siirtyminen kolmen tuomarin menettelystä kahden tuomarin menettelyyn

tämä edustaja tolppasen tekemä lakialoite on äärimmäisen hyvä ja kannatettava ja siksipä olen nimeni sinne laittanutkin ja aika monella taholla tähän asiaan on puututtu

olen antanut ohjeistusta tuonne meidän virkamiehille että älkää kertoko minulle mitä me emme voi tehdä vaan kertokaa mitä me voimme tehdä koska me olemme täysin poikkeuksellisessa tilanteessa liittyen tähän turvapaikkakeskusteluun

perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei kuitenkaan voinut hyväksyä nyt tehtyä esitystä sillä mielestämme se rankaisee ja asettaa kansalaiset energiamuotokertoimen kautta eriarvoiseen asemaan riippuen siitä mikä on heidän lämmitysmuotonsa

eli siellä puhutaan tästä tilaajan vastuusta ja alihankintaketjusta

näin siksi että energiamuotokertoimet ovat poliittista ohjausta jolla vaikutetaan energiankäytön ohjailuun politiikan ja istuvan hallituksen toimesta

siellähän määritellään tämä niin että väärinkäytöksestä tietoisella tilaajalla tulisi olla vastuu alihankintaketjussa maksetuista vähimmäispalkoista ja sitten tästä menettelystä tulisi tehdä moitittavaa

tämä poliittinen ohjaus asettaa nykyisillä esitetyillä muotokertoimilla kotimaisen energiatuotannon jopa huonompaan asemaan esimerkiksi tuontiöljyyn verrattaessa

toinen tulee tänne niin kuin edellinen eduskunta on päättänyt hallitus tuo sen esityksen tänne ja sitten se aito avioliitto laki on oma prosessinsa ja se käsitellään aivan kuten kaikki muutkin kansalaisaloitteet

tämä koskisi myös tietenkin kokonaan maksamattomia palkkoja ja ymmärtääkseni myös sakn tavoite on alipalkkauksen sanktioiminen ja se on äärimmäisen toivottavaa

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tätä lakia myöskään siksi että todellisuudessa tällä pakotetaan vanhoissa omakotitaloissa asuvat ihmiset maksamaan energiatodistuksista joihin vain äärimmäisen harvoin tullaan myöntämään tämä niin sanottu kevennetty menettely

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset paheksuvat hallituksen esityksessä olevaa liiallista poliittista ohjausta sekä pakkoa

jätimme siis valiokunnassa vastalauseen jossa esitimme hallituksen esityksen hylkäämistä ylimitoitettuna toimenpiteenä perusteluna siis ennen kaikkea se että tällä todellisuudessa pakotetaan vanhoissa omakotitaloissa asuvat ihmiset maksamaan energiatodistuksesta

jos meidän vastalauseemme luette tarkkaan niin siellä lukee että sopeuttaisimme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella mutta kiristäisimme tahtia kehyksen loppuvuosina jolloin taloutemme ennustetaan olevan tukevammalla pohjalla

tässä kiinnitetään kyllä huomiota tosi tärkeään ja usein esiin nousevaan kysymykseen silloin kun lapsiin kohdistuu joitain seksuaalirikoksia

olen allekirjoittanut nämä molemmat lakialoitteet ja olen tehnyt sen todella mielelläni koska tässä on kyseessä erittäin tärkeä asia nimenomaan siltä näkökantilta että lapsen oikeus ja etu on näiden lakialoitteitten kärkenä

nythän hallitusohjelmassa kiinnitetään jo huomiota siihen että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa siihen teon moitittavuuteen

ohjelman mukaan tätä tasoa tarkistetaan muun ohessa nimenomaan näitten rikosten kohdalla ja siellä on menossa tämä oikeustajuhanke jossa tätä tietysti myös tutkitaan

muihin pohjoismaihin verrattuna suomelle on kuitenkin ominaista tämmöinen että meillä on aika vähäisiä vaihtoehtoja näistä seuraamuksista ja se koskee esimerkiksi ehdottoman ja ehdollisen vankeuden yhdistelmää joka puuttuu suomen järjestelmästä kokonaan

se on vain fakta

nämä sekä eerolan että kiurun kertomat faktat kyllä tekevät tämän lakialoitteen erittäin tärkeäksi ja toivon todella että tämä laki tulisi myös käytäntöön

tämän meidän hallituksen strategisen ohjelman mukaan tässä yhteydessä kannattaa tarkastella myös ehdollisen vankeuden tehostamista ehdottomalla vankeudella ja tämä täytyy ilman muuta ottaa tarkasteluun

minua tituleerattiin sillä nimellä kun en esitellyt tätä valtioneuvostossa koska minulla oli este silloin sanottiin että vastahakoinen ministeri ja sen takia sanoin näin

täällä tuli ihan konkreettisia kysymyksiä ja ensimmäinen oli tämä edustaja puumalan ja edustaja essayahin ja monen muun esiin nostama vanhenemissäännös

minä muistan hyvin että olen itse allekirjoittanut tämän ja se tarkoittaa sitä että olen oikeasti sitä mieltä ja vien kyllä nyt tätä asiaa tämä oli varsin ponteva ja hyvä huomio eteenpäin

eli kunnioitan eduskunnan tekemää päätöstä

katsotaan mihin muiden hallituspuolueiden tuella tässä asiassa päästään silloin kun tätä asiaa nyt sitten ruvetaan viemään eteenpäin

tässä on yksi sellainen mutta suhtaudun tähän kuitenkin ihan rauhallisesti ja sitä toivon tietysti kaikilta että tässä ei nyt lähdettäisi mihinkään ylilyönteihin

tässä kohtaa aina kun puntaroidaan näitä kustannuksia ja sitten toisaalta sitä että rikoksesta pitää saada rangaistus ja varsinkin tämmöisistä rikoksista minun itseni on hyvin vaikea nähdä sitä minään taloudellisena kysymyksenä

kyllä tästä on käyty keskustelua koska me pohdimme sitä johtaako tämä sellaiseen loputtomaan suohon että tulee aloite vasta aloite aloite vasta aloite

se on sitten jatkuvaa lakien säätämistä edestakaisin ja se ei ole tietenkään kenellekään eikä ainakaan tälle talolle tämän arvovallalle hyväksi jos näin tapahtuu

eli kyllä sitä on syytä pohtia ja hyviä ideoita tämän kansalaisaloitesysteemin kehittämiseksi on mietitty ja totta kai jos on ajatuksia otetaan niitä vastaan

siihen rikosrekisteristä annettavaan otteeseen merkitään kuitenkin lasten kanssa työskentelevien ja lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä varten myös lapsipornografia ja seksuaalirikoksesta tuomitut sakkorangaistukset mikä on minun mielestäni äärimmäisen hyvä asia

voisiko se olla sitten joku semmoinen tässä nyt oli esitetty näitä ajatuksia että täytyykö sen olla oleellisesti erilainen tai joku muu mikä se tapa on niin sitä keskusteltua tietenkin on syytä käydä

arvoisa herra puhemies

toisaalta sitten tämä oikeustajuselvitys ja tämä huomio tästä rikosten vanhenemisesta otan tämän ilman muuta tosissani

se on tämän talon tehtävä oli sitten itse siitä asiasta mitä mieltä tahansa että hommat tehdään asiallisesti

se pointti on nyt tässä meidän mielestämme se että koko tämä valtion omaisuuden myynnin idea on se että huonosti tuottavaa omaisuutta myydään ja ne tuotot sijoitetaan semmoisiin paremmin tuottaviin kohteisiin

meillä on mahdollisuus olla eri mieltä meillä on mahdollisuus äänestää ja sitten kun äänestetään niin jokainen kertoo oman kantansa

kiitos erittäin rakentavasta keskustelusta tärkeitten asioitten kanssa

jälleen kerran pahoittelen en ehdi varmaan kaikkiin vastata mutta koetan poimia täältä nyt näitä mihinkä en ole vielä ehtinyt vastata

mennäänpä tähän edustaja kärnän esille nostamaan ilo sopimukseen sen takia että olin eilisen päivän tuolla pohjoisessa nauttimassa pakkasesta mutta myös saamelaisten seurasta

toki olin jo tietoinen mitä on tapahtunut mutta mielestäni se on tärkeää että menen paikan päälle ja naamatusten näen ne ihmiset niin sanotusti silmästä silmään ja kuulen heidän mielipiteensä

mitä nyt sitten tulee tähän selvitykseen niin mahdollisimman pikaisella aikataululla varmaan tässä heti vuoden alussa pyritään tämä selvitys käynnistämään

aivan varmasti tietoa ja selvitystä on mutta koetettaisiin nyt tämä ongelma joka on paikallisesti iso ratkaista rakentavalla tavalla ja etsiä se tie siihen sopuun

se on mielestäni se selvityksen clou minkä takia sitä kannattaa kuitenkin hakea ja mennä sitten sitä kautta eteenpäin tämän vaikean vaikean asian kanssa

täältä tuli yksityiskohtainen kysymys myös liittyen pelson vankilaan

on hyvä asia että keskusteluyhteyttä venäjään päin on pidetty yllä ja nimenomaan tässä tilanteessa ja itse asiassa tämä on tärkeämpää kuin aikoihin

meillä on nyt kuitenkin ensi vuonna jo keravan hämeenlinnan ja jyväskylän vankiloitten investointien toteutus menossa

pankkivaltuuston kertomuksesta poimin esiin pankkivaltuuston käsittelemistä asioista finanssivalvonnan havainnot liittyen pankkikonttoreiden määrään ja käteispalveluiden supistamiseen kuten edustaja niikko tuossa äsken puheenvuorossaan otti esille

venäläisten turistien määrä on laskenut kymmenillä prosenteilla ja matkailutulot pienentyneet ja tämä ostovoiman heikentyminen vaikuttaa suoraan suomalaisiin kaupan alan yrityksiin ja matkailupuolelle

edelleen tähän käräjäoikeusverkostoon

arvoisa herra puhemies

kauppalehden mukaan imatralla ja lappeenrannassa useat pitkälti venäläismatkailijoille suunnatut vaatemyymälät urheiluliikkeet ja elintarvikemyymälät ovat jopa joutuneet lopettamaan toimintansa ja kyllä tämä tilanne näkyy myös kotikaupungissani kouvolassa

tuossa puheeni lopussa sanoin kerroin että perussuomalaisilta tulee vaihtoehto ja me kerromme yksityiskohtaisesti myös sen rahoituksen

tämä on sitä pohdintaa mitä meidän nyt pitää tehdä

finanssivalvonta pitää kertomuksen mukaan tärkeänä sitä että pankit huolehtivat käteispalveluiden tarjonnan riittävyydestä

tämä oikeusturva on tärkeä asia

eli kehottaisin odottamaan

nämä sivupaikat ovat tietysti yksi asia mikä tässä varmaan on osana vaikuttamassa mutta myös tietysti sen tiedän että monella paikkakunnalla tämä on tavallaan alihankintaa siellä on pieniä lakitoimistoja jotka ovat riippuvaisia näistä käräjäoikeuksista ja näin ollen kaikki ratkaisut mitkä siihen liittyvät vaikuttavat myös siihen ja työllisyyteen

minä olen jotenkin ymmärtänyt niin että nyt keskustellaan hallituksen kehysriihestä tässä eikä perussuomalaisten niin että keskustellaan tästä sitten ajallaan

esitän tässä yhteydessä samalla syvän huoleni siitä että erilaisten sähköisten ja mobiililaitteiden yleistyessä ei lähdettäisi siitä olettamuksesta että kaikilla olisi näiden laitteiden ja tekniikan käyttöön mahdollisuus tai edes halua

yksi esimerkki

etteivät verotusparannukset auta ahdinkoamme jos sama hallitus käy vähän väliä brysselissä vetelemässä kilpailukykyämme vessanpöntöstä alas

muutama kysymys

ei myöskään voi olla niin että ihmiset pakotetaan e laskujen käyttämiseen ja jos henkilö haluaa edelleen laskunsa paperisena siitä ollaan perimässä erillinen laskutuslisä